nyt on menty takaamaan kun meidän ehtomme joita olemme asettaneet on otettu huomioon

tässä mielessä on varmaan myöskin valvomisen paikka

herra puhemies

edustaja pekkarinen puhui täällä myöskin miten sanoisin aika rauhallisesti ja myötätuntoisesti siitä miten verotulot kohdentuvat

käytän vielä tilaisuutta hyväkseni kun ministeri on myös täällä ilonamme mille annamme suuren arvon että hän jaksaa tämän asian kanssa meidän kanssamme täällä jumpata

sehän edellyttäisi että loput yhdeksän kuukautta mentäisiin nollakulmalla tai mieluummin plussalla

tuosta pöntöstä hän meille kertoi ettei vaikuta mitään kun meidän pankkimme ovat kunnossa

niin kuin tässä on pitkin päivää voitu huomata tässä on hosumisen leima koskien ympäristöhallintoa työsuojeluhallintoa henkilöstön asemaa palvelujen saatavuutta

se onkin mielenkiintoinen asia kun ihminen voi saman päivän aikana asioida aika monen kunnan alueella riippuen siitä missä asuu missä käy töissä mitä harrastaa

mistä vielä voisi säästää

on monenlaista velkaa

ihmettelen että keskustapuolue ilmoittaa kannattavansa euta ja euroa mutta ei ole valmis enää tukemaan euroa vaikka nyt ehdot ovat suomen kannalta parantuneet

sitten tästä kielikysymyksestä

näen nämä asiat joista tänään täällä on puhetta sellaisena yhteisvastuukysymyksenä eli valtiolla ja kunnilla on yhteinen vastuu kansalaisten tarvitsemista palveluista

sotainvalidit ovat tietysti tehneet suurimmat uhraukset sankarivainajien jälkeen he ovat jääneet kuitenkin henkiin mutta vaikeasti loukkaantuneet

miten siellä turvataan suomenkielisten palvelujen saatavuus

jos ministeri urpilainen voi sitten sanoa mitä mahdollinen finanssikriisi merkitsisi suomen taloudelle joka on niin viennistä riippuvainen jos etelä euroopassa menee huonosti

toisinpäin tuodaan loistavasti asioita ja epäkohtia esiin

kuten tiedämme meidän upea suomemme on iso maa

minä korostan sitä että pitää tasapuolisesti turvata myös suomenkielisten palvelujen saatavuus silloin kun suomen kieli on vähemmistökielenä

vaikka tässä yhteydessä hyväksyn hallituksen esityksen sellaisenaan niin vähän pidemmällä aikavälillä pitäisi kyllä perusteellisesti ajatella tämä asia uudelleen kuka kantaa vastuun suhdanteista ja suhdanneherkkyydestä

mutta tämän ikäisiä ihmisiä joista nyt on kysymys ovat he sitten sotainvalideja tai sotaveteraaneja ei pitäisi enää mittailla millään työkyvyttömyysmittareilla vaan jos jollakin lailla arvioidaan heidän kuntoaan se on sitten toimintakyky miten he selviytyvät päivittäisistä askareista päivittäisestä elämästä ja siinä heitä pitäisi maksimaalisesti auttaa

herra puhemies

sitten vielä toinen asia

sivistysvaliokunta on yksimielisessä lausunnossaan ollut sitä mieltä että kirjasto nuoriso ja liikuntatoimi tulisi säilyttää täällä aluehallintoviraston puolella

tästä syystä esimerkiksi julkisten palvelujen tasa arvoinen tarjoaminen jokaiseen niemeen notkoon ja saarelmaan ei ole helppo harjoitus eikä helppo yhtälö

toivoisin että jollakin lailla avaisitte ajatteluanne miten tällaiset isot investoinnit joita valtio tekee voitaisiin ja haluttaisiin toteuttaa sillä tavalla että hintalaatu suhde olisi mahdollisimman taloudellinen eikä niin että meille asiantuntijat paitsi surevat myös vähän ilkkuvat että kun valtio tekee niin siinä on hintalappu aina maksimissaan

sillä on kykyä kantaa taloudellista vastuuta vaikeinakin aikoina

tässä on käsitelty jo varsin pitkään yhtä harmaaseen talouteen liittyvää suurta ongelmaa

näin ollen valtionosuusjärjestelmien kehittäminen sillä tavalla että tämä leivottaisiin sinne sisään olisi yksi tapa suhtautua tähän tilanteeseen niin että kuntatalous ei sahaisi tällaisen suhdanneherkän verotulon varassa

miksi näin merkittävän valiokunnan yksimielisestä esityksestä ei ole välitetty yhtään mitään tässä yhteydessä

ei tarvitse edes kuvitella vaan kun katsoo suomen karttaa huomaa että pienellä syrjäisellä kunnalla ei ole suuriakaan mahdollisuuksia paikata talouttaan kiinteistöveron nostolla tai aktiivisella elinkeinopolitiikalla

haluaisin vielä nostaa pöydälle sen että kysymys sen otteen saamisessa on pitkälti myöskin siitä minkälaisia toimenpiteitä voidaan lainsäädännöllä tehdä siten että ne toimivat ennalta ehkäisevinä ja yhtenä tällaisena merkittävänä tekijänä on tietojen julkisuus ja sen asian suuri merkitys

meillä on enää muutamia vuosia aikaa maksaa se kunniavelka ja tämän vuoksi olen ymmärtänyt myöskin eduskunnan aikaisemmissakin keskusteluissa että eduskunnassa näissä asioissa on valtavan vahva konsensus

mielestäni jatkuva valtionapuletkuissa kituminenkaan ei ole inhimillistä ei se ole oikeata elämää

mutta tähän hätään siitä ei nyt ole pelastusrenkaaksi

on myös sanottu että tällainen veromuoto tarvitaan sen tähden että kunta voisi vaikuttaa omilla aktiivisilla toimillaan kunnan elinkeinopolitiikalla siihen että esimerkiksi yritykset sijoittuisivat asianomaisen kunnan alueelle ja kunta saisi tätä kautta myös verotuloja

ei näillä tehdä puoluepolitiikkaa

edustaja lehden puheenvuoroa vielä kommentoisin sen verran että onhan maailmalla malleja missä maassa voi olla tuhansia kuntia

suomen parlamentti on euroopan yksi porvarillisimmista parlamenteista ja se näkyy myös siitä että annetaan suojaa spekulatiiviselle toiminnalle

mutta hyvät kollegat arvoisa puhemies kun sitten katsotaan minkälaisia tekijöitä yritykset arvostavat sijoituspäätöksiä tehdessään niin kyllä hyvin huonosti voidaan niihin sijoittumispäätöksiin vaikuttaa kunnallisella päätöksenteolla

tämähän on havaittu monissa muissakin organisaatioissa kuin vain julkisissa organisaatioissa että ne eivät sitten ole enää kenenkään hallinnassa

tässä on se pullonkaula ja tähän pitäisi hallituksen pureutua koska tämä on nyt kiitävä hetki ohi menevä projekti joka hoitaa pitäisi ja näitä on resursoitu eduskunnankin toimin ja voimin kun useisiin budjetteihin on lisätty rahaa kiitos esimerkiksi raha automaattiyhdistyksen hyvän tuoton

mutta niiden henkilöiden suojaksi jotka sen suojan tarvitsevat jostakin syystä joka ei kestä päivänvaloa tämmöistä on pitänyt sitten säätää ja heitä varjellaan

jotakin tämän päivän keskustelusta vielä tähän lähtötilanteeseen

jos on vähäväkinen syrjäinen kunta vaikka se olisi kuinka aktiivinen niin ei sillä ole kuulkaa sellaisia mahdollisuuksia kuin on esimerkiksi vaikkapa eteläisen suomen rannikkokaupungeilla joilla on satamat lähellä lentokentät lähellä yliopistot lähellä

edellisten eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelma tehtiin nousujohteisesti korkeasuhdanteen aikana kaikki näytti erittäin auvoiselta ja ei mennyt kuin vuoden päivät finanssikriisi iski maailmalla

se tähän asti on ollut hyvä nyt se vähän notkahtaa mutta sieltä on myöskin voitu näihin tarkoituksiin resursseja osoittaa

toinen esimerkki on vaikka työsuojeluviranomaisten oikeus tarkastaa että työpaikalla noudatetaan työehtosopimuksia ja maksetaan sen mukaista palkkaa

tämä on ehkä enemmän käytännön kysymys kuin talouskysymys

kiinnitän vielä huomiota siihen että se elämänkokemus mikä minulla on esimerkiksi koulumaailmasta ja pitkään nuorisotyössä mukana olleena niin kun kohtaa ongelmanuoria ja kysyy heiltä mitä he harrastavat pääsääntöisesti tulee vastaukseksi

tässä mielessä toivoisi että tämä aloite etenisi niin kauan kuin se tässä vielä on ajankohtainen et temme ole jonkun ajan päästä tilanteessa että toteamme että aika on hoitanut asian toista kautta luonnollisen poistuman kautta

silloin meille tältä paikalta muun muassa pääministeri ja valtiovarainministeri ilmoittivat että onneksi suomen pankit ovat kunnossa tämä finanssikriisi ei koske meitä

eli on aika marginaalista mitenkä kunta omin toimin ja voimin voi sittenkään näihin asioihin vaikuttaa koska siinä vaikuttaa se maantieteellinen sijainti yhteydet kaiken kaikkiaan logistiset yhteydet kotimaassa saatikka ulkomaille

pelurit ovat ihan muualla

suojaa annetaan ei haluta antaa tämmöistä oikeutta tarkastaa

ilmaista tarkastusvoimaa olisi käytettävissä pelurit saataisiin kiinni mutta meillä on sellaiset voimat tässä salissa että ei saada tämmöistä lainsäädäntöä aikaiseksi näillä vähillä resursseilla mitä todellisilla työväenpuolueilla on

koska suomi on viennistä riippuvainen maa niin vientiyhteydet ovat erittäin korkealla tässä yritysten listalla millä perusteella sijoitutaan

ei minulla ole harrastuksia

kyllä varmasti monessa perheessä petytään kun on noin yleisesti syntynyt käsitys että lapsilisät nousevat kaikkien lasten osalta

tässä mielessä kannatamme laajaa julkisuutta pois lukien tietysti sitten liikesalaisuudet ja ihmisten henkilökohtaiset intimiteettiin liittyvät kysymykset

herra puhemies

tämä on asiana tärkeysluokassa niin korkealla tasolla että vaikka tässä ei tässä käsittelyvaiheessa enää voi pilkun paikkaakaan muuttaa haluan käyttää vielä yleiskeskustelupuheenvuoron aiheesta

se on aika kova luku

me tiedämme myöskin sen ongelman että kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kotitalouksia jotka ovat toimeentulotuen varassa ei auta lapsilisän korotus eurollakaan koska toimeentulotukilaskelmissa tällainen lisätulo leikkautuu pois

sitä voidaan sitten täällä puntaroida kuinka järkevää sen luvun sisällä on ollut antaa veronkevennyksiä tai vastaavaa

tässä mielessä nämä perusteet eivät oikein niin sanotusti natsaa tähän veroon kovin hyvin että tällaisella ikään kuin porkkanalla voitaisiin sitten kuntia aktivoida tai paremminkin kunnat voisivat saada elinkeinopoliittisia tuloksia aikaan

hallitushan on opposition koko vaalikauden kovasta painostuksesta varmaan osittain johtuen ryhtynyt toimenpiteisiin ja ottanut askeleita ihan oikeaan suuntaan torjuakseen harmaata ta loutta ja talousrikollisuutta mutta edelleen on valtavan paljon tehtävää

heillä ei ollut tätä tuhatta markkaa

lohjan kunnan sosiaaliviranomaiset myönsivät tämän tuhat markkaa joka oli meikäläisellekin iloinen yllätys kun olin innokas lajin harrastaja ja läheltä näin sen tilanteen

tämä on turhauttavaa tämä on myöskin epäoikeudenmukaista se on epäinhimillistä

näin ei tulisi tulonsiirtojen toimia

täällä ei ole ainakaan toistaiseksi puhuttu seurakunnista mitään

tässä käsittelyssä on sitten asia joka lähtee siitä että selvitetään ilmiöitä ja niin kuin hallituksen esityksessä sanotaan tuotetaan ja jaetaan tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta

sitten seuratyön edellytykset kun laitetaan kuntoon niin vähävaraiset lapset voivat tulla sinne mukaan voisiko sanoa entisten aikojen malliin

nekin tekevät arvokasta työtä ne ovat tästä veromuodosta riippuvaisia

on aika ymmärrettävää että tällaisena aikana kun meillä on hätä kädessä myös seurakuntien työn merkitys kasvaa tällaisena sielunhoitotahona ja eräällä tavalla myös terapeuttisena tahona

mutta me julkisen vallan käyttäjinä olemme vyöryttäneet sinne erilaisia kustannuksia niin kuin täällä on viitattu että on leikattu avustuksia ja vyörytetty muun muassa tilavuokrat

jos tällainen on tarkoitusperä niin eihän tässä rikollisten tarvitse kovin paljon pelätä eikä yöuniaan menettää

suosittelen suuruusluokka ajattelua

sieltä moni saa kuitenkin apua ja lohtua siihen hätään mitä tämä lama väistämättä monen kodin kurkihirren alle tuo

silmukka ei tällä esityksellä juurikaan kiristy

meidän pitäisi olla ylen kiitollisia että me saamme järjestöväen työpanos maksutta yhteiskunnan hyväksi ja suomalaisten nuorten hyväksi

siellä muutamat kymmenet tai sadat miljoonat näissä pyörteissä joista nyt on ollut puhetta ovat pitkälti sellaisia symbolisia asioita että niillä ei pysty maailmanloppua kovin paljon siirtämään jos se on kunnalla tullakseen eikä niillä myöskään sitä herran huonetta rakenneta jos joku siellä hiukan sitten nettoaa

tässä on peruste sille että järjestötoiminnan toimintaedellytyksiin kannattaa investoida huomattavasti nykyistä enemmän

tämä on suuri oikeudenmukaisuuskysymys eikä tämä valtiontaloutta vielä kaada yhtään mihinkään ei näissäkään suhdanteissa joissa nyt elämme

on talouskriisi poliittinen kriisi ja sosiaalinen kriisi

vakavin on sosiaalinen kriisi

tästä on kysymys ja hyvät kollegat katsokaa vaikutuksia suomenkin talouteen

näitä ovat esimerkiksi tarve tarkistaa verosopimusten kiinteää toimipaikkaa koskevat artiklat rakennustoiminnassa tai rajata poliisin tutkintavelvollisuutta laajoissa rikosvyyhdeissä ruotsin mallin mukaisesti

meilläkin jäähtyy uuni toisensa jälkeen

tämä vaikuttaa nyt jo meidän kansantalouteen ja meidän työllisyyskehitykseen ja vaikka mihin eli me olemme siinä myrskyn silmässä

selvää on se että kun ehtoja muutetaan annetaan korkohelpotuksia ja pidennetään laina aikoja niin riskit jossain määrin kasvavat

työsuojelu ja ulkomaalaisviranomaisten tiedonsaantioikeuksia